takautuva arviointi suoritetaan vakavuusluokkaan vakava kuuluville eläinkokeille mutta hankelautakunta voi myös määrätä kohtalainen vakavuusluokkaan kuuluvat eläinkokeet takautuvasti arvioitaviksi ja tätä mahdollisuutta olisi kyllä käytettävä

mutta erittäin huolestuttavaa tällä hetkellä on meidän osaamisvarantomme heikkeneminen

se näkyy kielten osaamisessa se näkyy erityisesti matematiikan ja luonnontieteen osaamisessa ja sen sijaan että nyt leikkaamme nyt pitää varustaa meidän koulujärjestelmämme myöskin taloudellisilla resursseilla

maa ja metsätalousvaliokunta esittää että tälle hyvinvointiryhmälle voitaisiin antaa tehtäväksi päättää ja harkita eläimen luovuttamisesta sopivaan hoitoon eläinkokeiden jälkeen

jos lukioista joudutaan leikkaamaan niiden leikkausten tulee kohdistua sinne missä lukioverkko on tiheä eikä sinne missä lukioverkko on harva

valiokunta kiinnitti myös huomiota henkilökunnan hyvinvointiin sillä eläinkokeitten tekeminen tietysti myös henkisesti saattaa olla raskasta

neuvottelukunnan tehtävä olisi neuvoa viranomaisia ja toiminnanharjoittajia parhaista käytännöistä ja levittää myöskin uusinta tieteellistä tietoa

uusi laki tulee varmastikin parantamaan myös avoimuutta joka on tärkeää

tämän lain tarkoitus on että eläimiä saisi pitää ja käyttää tieteellisiin tai opetustarkoituksiin vain tarpeellisista ja tärkeistä syistä

on vakavasti pyrittävä tilanteeseen että eläinkokeita ei enää tarvittaisi lainkaan ja kaikki terveyteen liittyvä tutkimus voitaisiin tehdä kivuttomin vaihtoehtoisin menetelmin

arvoisa puheenjohtaja

itäiset nimet ja myöhemmin listalla on tärkeää että muistamme mitkä ovat meidän koulutuksemme perusarvot

ne ovat tasa arvoisen koulutuksen tarjoaminen eri puolilla suomea ne ovat meidän työelämän tarpeemme että saamme osaajia nyt ja vastaisuudessakin sekä tietynlainen valinnanvapaus että opiskelija saa myöskin määrätä itse mitä hän elämällään tekee

arvoisa puhemies

tämä hallitus ohjelma ja siihen sisältyvää tai tämä kesu mistä nyt tänään keskustellaan sisältää paljon hyviä elementtejä

nyt kun operaatio muuttaa luonnettaan enemmän kehityspainotteiseksi on tärkeää että tässä ollaan mukana ja kansainvälinen yhteisö keskittyy nyt kaikin voimin tähän kehityksen tukemiseen

se sisältää myöskin joitakin ongelmallisia elementtejä joista nostaisin nyt esille ensin korkeakoulutuksen

itse kaipaisin tähän vielä hieman konkreettisempia näkymiä ja ehdotuksia ja ajatuksia korkeakoulutukseen liittyen esimerkiksi siitä mitä tarkoittaa opiskelijavalinta jos se silloin kohdistetaan uusille opiskelijoille

tämä tarkoittaa että turvakoteja perustetaan ja niiden toiminta ja niiden toiminnan edellytykset turvataan koulutukseen satsataan naisia tuetaan kaikissa osallistumisissa yhteiskunnan toimintoihin lehdistöä lehtinaisia tuetaan

ongelmallisena pidän myös hieman tätä toisen asteen koulutusta joka täällä kirjauksessa on hieman epäselvästi

afganistanin kehityksen pitäisi ulottua myös kabulin ulkopuolelle

myös me vihreät olemme vahvasti duaalimallin kannalla ja näitten koulutusjärjestelmien kehittämisen kannalla

jos voisin suositella jouluksi lukemista niin suosittelisin khaled hosseinin kirjoja jotka kuvaavat lähihistoriaa tavallisten ihmisten näkökulmasta afganistanissa

lukion opetussuunnitelmauudistus täytyy tehdä opiskelijoita kuullen vastaten nykyajan haasteisiin tietotekniikkaa kehittämällä niin että ne kirjoitukset voidaan todellakin sitten kirjoittaa sähköisesti toivottavasti ei seuraavilla vuosikymmenillä vaan jo tämän vuosikymmenen aikana

itse olen saanut täällä eduskunnassa tutustua afganistanilaisiin poliitikkoihin ja naisiin ja tämä on kyllä inspiroinut myös seuraamaan tätä tilannetta

on tärkeää että me saamme kaikki ihmiset osaksi rakentamaan tätä yhteiskuntaa ja siksi tämä valmistava vuoden koulutus lukioon on erittäin hyvä asia samaten kielikoulutukseen panostaminen

minäkin ihmettelen perussuomalaisten logiikkaa tässä että jos budjettia leikataan erittäin paljon niin ilman muuta se tarkoittaa sitä että myöskin suomen saanto vähenee radikaalisti

ministeri stubb pyysitte meitä vihreitä ja muita ryhmiä miettimään mikä on eun sosiaalinen vastuu miten eu huolehtii vähempiosaisistaan

näin valtavia budjetteja kun ollaan tekemässä niin niillä on ilman muuta vaikutuksia myös vähemmistöihin ja sosiaalisesti ja taloudellisesti heikossa asemassa oleviin ihmisiin

millä tavalla sukupuolivaikutukset on huomioitu euroopan unionin rahoituskehyksiä laadittaessa

krimin ensi sunnuntain laiton kansanäänestys näyttää asettavan krimin asukkaat aivan mahdottoman tehtävän eteen

venäjä näyttää päättäneen liittää krimin venäjään sanoipa siihen kansainvälinen yhteisö mitä tahansa

tänään on tullut uutinen että krimin varapääministeri sanoo ukrainaan kuuluvan autonomisen alueen ottavan haltuunsa ukrainalaiset valtionyhtiöt

arvoisa puhemies

haluan kysyä

mitkä olisivat ne muut keinot joilla kansainvälinen yhteisö voi vaikuttaa venäjään jotta se nyt ottaisi maltin käteen ja suhtautuisi rauhallisesti krimin tilanteeseen ja antaisi ukrainan ukrainalaisten tataarien ja siellä asuvan venäjänkielisen vähemmistön itse päättää krimin tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pohjoismailla on paljon yhteisiä intressejä ja yhteisiä tavoitteita joita voimme ajaa eussa esimerkiksi juuri tämä itämeren tilan parantaminen päästöjen vähentäminen myrkyllisistä arjen kemikaaleista pois pääseminen

ne eivät varmastikaan edes sovellu näihin koe eläintarkoituksiin missä tietysti on tarkat tieteelliset kriteerit millaisilla eläimillä nyt ylipäätänsä voidaan asioita tutkia

voimme vähentää antibiootteja ja vaikuttaa muihinkin eu maihin että niissäkin käytettäisiin vähemmän antibiootteja sekä ihmisten että eläinten lääkitsemiseen

kuinka voisimme vastaisuudessa lisätä kansalaiskeskustelua asioista silloin kun on vielä vaikuttamisen aika

voimme jakaa yhdessä hyviä käytäntöjä voimavaroja ja tätähän me teemmekin kun kyseessä on rikollisuuden vastainen kamppailu ihmiskaupan vastainen kamppailu ja prostituution vastainen kamppailu

nyt keskustelu mediassa ennen lakia ja lainvalmistelun aikana oli suhteellisen vähäistä ja tämä haasteena meille kaikille jotka lakeja laadimme ja niille jotka niitä valmistelevat

arvoisa puhemies

on tärkeää että tätä lakia nyt seurattaessa pidetään huoli että vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntemus on läsnä ja mukana

lain henki on todellakin lisätä avoimuutta ja sitä kautta myös kansalaisten mahdollisuuksia seurata ja osallistua keskusteluun

vihreä eduskuntaryhmä on yksimielisesti turkistarhauksen kieltämisen kannalla ja kysymys on perimmiltään eettinen

on tärkeää että kun puhumme eläimistä ja tehdään eläimillä eläinkokeitakin niin siellä läsnä on myöskin eläimen hyvinvoinnin näkökulma

onko ihmisellä oikeus hyödyntää toista luontokappaletta pelkän turhamaisuuden ja taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi

voimme myös osoittaa että ihmiset voivat luottaa siihen että heidän ihmisoikeutensa ovat turvattuja huolimatta siitä kuka maata kulloinkin hallitsee

kokeethan ovat hyvin tieteellisiä mutta on tärkeää että niistä kokeista päätettäessä ja niitä tehtäessä vahva tietämys saadaan myös eläinsuojelujärjestöjen taholta ja eläinten hyvinvoinnista vastaavilta ihmisiltä

tässä on perimmäinen eettinen kysymys ja edustaja östman tässä on myös se ero tuotantoeläinten ja turkiseläinten välillä

tammikuussa ahvenanmaalla pidämme pohjoismaiden neuvoston kokouksessa konferenssin koskien itsehallintoalueita ja tämä konferenssi ja itsehallintoalueteema muutenkin herättävät paljon kansainvälistä kiinnostusta

tuotantoeläimet ovat osa meidän ruokaturvaamme tuottavat meille ruokaa joka on perimmäinen tarve mutta sen sijaan turkikset ovat korvattavissa tänä päivänä muilla materiaaleilla

vi kan lära oss mycket av varandra

sillä että me jatkamme turkistarhausta ei suinkaan vähennetä turkistarhausta muualla

tack

minäkin kiitän tästä hyvästä keskustelualoitteesta ja jännityksellä kun äsken edustaja sankelo laajensi tätä repertuaaria odotin jo tulevatko nyt vihdoinkin koulutkin tähän keskusteluun mukaan

harvoin puhutaan kouluista ja opetuksesta maaseutupolitiikan yhteydessä mutta tiedämme kaikki että koulut ovat kylien sydän

meillä on edelleenkin tuhansia kyläkouluja niitä on kyllä lakkautettukin varmasti tuhansia mutta niitä on vieläkin paljon jäljellä ja olen huolissani niiden säilymisestä

meillä suomessa annetaan hyvää tasokasta opetusta kaikkialla meillä on asiantuntijoita

nyt kuitenkin meillä on pienten lukioiden kohtalo käsissämme myös ammatillinen koulutus mutta oletteko ministerit tietoisia siitä että jos pienten lukioitten verkkoa karsitaan se uhkaa myös vähentää yläasteiden yläluokkia ja jos lukiot häviävät niin maaseudulta häviää paljon sitä osaamista taitamista

keskustelua on käyty ympäristöongelmista lohesta ja itämeren luonnosta mikä on tietysti erittäin tärkeää mutta haluan tuoda tähän keskusteluun sosiaalisen näkökulman

itämeren alueella kuljetetaan naisia nuoria ja jopa lapsia kaupattavaksi myytäväksi seksirikoksiin tai pakkotyöhön

ihmiskauppa on hyvin organisoitua rikollisuutta

ihmiskauppa on ykn huumeiden ja rikollisuuden torjuntaosaston tekemän raportin mukaan kaikkein kannattavinta juuri euroopassa

rahavirtoihin puuttumiseen on varmasti omat keinonsa

siksi haluankin kysyä esimerkiksi ministeri

että millaisiin toimiin voidaan tuomiojalta millaisin toimin voidaan puuttua ihmiskauppaan miten voidaan auttaa sen uhreja ja mitkä ovat ne toimenpiteet joilla puututaan pakkotyöhön ja näihin rahavirtoihin jotka ohjailevat tätä ikävää rikollista ilmiötä

tämän päivän ilmastolain käsittely on pitkän työn tulos johon on osallistunut kansalaisjärjestöjä yksittäisiä kansalaisia jotka ovat huolissaan maapallosta ja tulevista sukupolvista

arvoisa puhemies

elintarvikkeiden turvallisuus koskettaa jokaista maapallon ihmistä

tähän ovat osallistuneet puolueet ja sekä entinen ympäristöministeri että nykyinen ympäristöministeri hienolla tavalla mutta kuten kaikki tiedämme tämä on vasta välietappi

työn ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi täytyy jatkua kaikin voimin ja tätä myös iso joukko kansalaisia meiltä poliitikoilta odottaa

tämä laki edistää tarpeellisen kokonaiskuvan saamista ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen sektoreista ja toimista

arvoisa puhemies